tästä todellakin jätimme pois sanan alueellisesti

tätä pykälää ei sovelleta jos kyse on suosta jossa on ojitettuja ja ojittamattomia osia ja ojitus estää hydrologisen yhteyden suon ja ympäristön välillä

on todella mahtavaa huomata kuinka ympäristö on meidän kaikkien yhteinen asia ja meillä kaikilla on vastuu siitä ja että ympäristöasioita ei todellakaan käsitellä irrallisina erillisinä asioina vaan ympäristöasiat kuuluvat kaikkien valiokuntien erityisesti elinkeinopuolen asioihin

hyvänen aika meidän yritystoimintamme ja tulevaisuutemmehan on kiinni siitä että meidän metsät kasvavat että metsissä on kaikennäköisiä eläimiä luonto säilyy monipuolisena monimuotoisena ei meillä ole mitään järkeä hävittää ja tuhota omaa elämäämme siellä

lisäksi oli kysymys siitä että olen itse toiminut kunnassa maaseutusihteerinä ja ympäristönsuojelusihteerinä hyvin monessa eri virassa viranomaisena ja kyllä minä sanon että meitä virkamiehiä on joka lähtöön

ja jos suomessa joku voi olla tulkinnanvaraista niin kyllä virkamiehet haluavat suojata silloin aina itsensä eivätkä mene silloin toteuttamaan ja tekemään mitään mikä voisi olla mahdollisesti itseä vastaan

suomalaiset ovat hyvin kilttiä kansaa

älkää unohtako köyhän ihmisen asiaa

urho kekkonen jätti myöskin samat sanat perinnöksi erottuaan maalaisliitosta tultuaan valituksi presidentiksi eli älkää unohtako köyhän ihmisen asiaa

minuun on viime päivinä ottanut useampi lappilainen nykyinen alan työntekijä yhteyttä ja he ovat olleet todella huolissaan tästä kehityksestä siitä mihin tämä tilanne on menossa

näin ollen kannatan edustaja lohen tekemää esitystä ja toivon että asiaa voitaisiin vielä miettiä uudelleen sen suhteen onko todellakin järkevää että kaikkia asioita ollaan yksityistämässä

joitakin asioita on järkevää niin kuin tämä kyseinen asia jatkossakin hoitaa virkamiestoimintana

on hyvä ettei järjestelmää ole kumottu mutta miksi eläkevähennyksen ulkopuolelle jätettiin kaikkein pienimpien eläkkeitten saajat

takuueläkkeen korotus olisi tarvittu mutta budjettiriihessä se lopulta hylättiin siis taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset

entä kuinka paljon omaishoitajat jotka usein myös ovat erittäin pienituloisia paikkaavat hyvinvointivaltiomme tukiverkkoa

oikeudenmukaisuus vaatii että omaishoidon tuki siirrettäisiin kelalle ja kaikille taattaisiin yhtäläinen oikeus kunnon tukeen asuinkunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta

erityisesti maaseudulla elää paljon vanhuksia joilla on ainoina tuloinaan pieni maatalouseläke ja kansaneläke

jätteitä ei juuri muodostu kun kaikki käytetään järkevästi hyväksi

silti he maksavat jätteiden keräilystä lähes tyhjien pussien hakemisesta

jätehuollon kustannuksissa tulisi huomioida heidän tilanteensa että jätettä ei juurikaan tule ja mitoittaa maksut todellisen palvelutarpeen mukaisiksi

nämä maan hiljaiset eläkeläiset ovat kasvattaneet etelän kaupunkien nyt työikäiset ei nyt ihan kaikkia mutta hyvin suuren osan kuitenkin etelän kaupunkien työikäisistä ja samalla ihmetellään miten maan hiljaisten nykyisillä verotuloilla voitaisiin ylläpitää heidän palveluitaan syrjäseudulla

arvoisa puhemies

näin lopuksi vielä sanon näistä natura alueista että meidän roolimme ja tehtävämme on myöskin hoitaa näitä natura alueita ja metsästys on yksi merkittävä tehtävä millä tavalla me hoidamme näitä metsästysalueita

jos me emme siellä metsästä tai jos ei tietty porukka joka siellä sitten sen metsästysoikeuden omistaa sitä metsästystä hoida niin siellä voi esimerkiksi hirvikanta lisääntyä sille määrälle että siellä eivät sen jälkeen enää pysty muut eläimet riittävästi olemaan

voi supikoiria tulla tai jotakin muuta vastaavaa

ja sitten otan vielä lopuksi viimeisenä asiana esille luonnonsuojelulain mukaisia eläinasioita

onko se luonnonsuojelu vai ympäristölain mukainen nyt minä en muista tarkasti minkä lain mutta esimerkiksi merimetso on yksi vieraseläimenä laajasti levinnyt eläin joka on suojelunormeilla suojattu eläin

mutta meidän pitää pystyä ottamaan se eläin esille etteivät ne erityisesti suojelualueilla kuulemma neljä viidesosaa merimetsoista elää suojelualueilla pilaa niitä kenttiä siellä miten se sanotaan nätisti että jätöksiä on siellä niin paljon että sen jälkeen siellä ei pysty enää juuri muita eläimiä asumaan

arvoisa puhemies

ne suojelualueet menevät pilalle jos ei niitä asianmukaisesti hoideta eli kyllä meillä pitää olla rohkeutta myös avata näitä tiettyjä suojelunormeja ja asioita ja miettiä miten me pystymme hoitamaan niitä eteenpäin

ympäristöpuolella ei ministeriöllä siellä hallintoalalla ole käytössä suuria rahoja mutta valtaa ja vaikutusta on todella paljon

kiitoksia kokonaisuudessaan tämän asian esittelystä ja käsittelystä siitä että tämä luonnonsuojeluasia on laajasti otettu vakavasti siitä että ihan kaikkia ei välttämättä saa suojella ja maalaisjärjen käyttö on sallittua

ympäristöministeriö on yksi hallituksen superministeriöistä koska sillä on niin paljon vaikutusvaltaa melkein mihin tahansa eri hallintoalaan

mutta siinä miten sitä valtaa käytetään minä todella toivon että näissä voitaisiin käyttää maalaisjärkeä

no sitä on kaikennäköisiä asioita tässä vuosien mittaan tapahtunut mutta kyllä minä olen tässä eduskunnan työssä kokenut että paljon on kyse myöskin tiedon puutteesta siitä että me emme keskustele tarpeeksi asioista ja kuuntele mitä se elämä on kaupungeissa mitä se on maaseudulla mitä se on eri puolilla suomea

kaikkien meidän etu on kuitenkin sekä kaupunkilaisten että maaseudun ihmisten se että me saisimme syödä kotimaista ruokaa kotimaista uusiutuvaa energiaa saataisiin saataisiin olla puhtaassa ympäristössä ilmasto olisi kunnossa ja kaikki nämä asiat

ja varmaan kaikki voivat näistä ympäristöasioista puhuttaessa olla samaa mieltä mitä santeri alkio on aikoinaan sanonut että jätetään maa lapsillemme paremmassa kunnossa kuin mitä olemme sen itse saaneet

sillähän on valtavan suuret vaikutukset yritystoimintaan energia asioihin liikkumiseen kaavoitukseen asumiseen eli hyvin laajasti kaikkeen elämiseen eri puolilla suomea

arvoisa puhemies

viime talvena tässä salissa kerroin kokemuksistani kun toimin kemijärven käräjäoikeudessa tuomariharjoittelussa tuomarin tehtävissä ja salista lähti tuomittuina rattijuoppoja ja muita rangaistuja henkilöitä nauraen ulos

no toin silloin esityksen siitä että voisimme tehdä tällaisen rangaistuksen välimuodon ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen väliin

itselläni on käsitys siitä että tämä energiatodistus tuli meille sellaisena kuin se tuli sen takia että kaikki eivät oikein tienneet mistä tässä asiassa oli kysymys

tämän annoin jo tulla aikaisemmin esille siitä että ruotsissa on hyvin otettu esille hyvin otettu käyttöön tämä toteutuneeseen kulutukseen perustuva energiatodistus

ja nyt sitten odotankin mielenkiinnolla onko mahdollisesti jo tähän ensi vuoden talousarvioon jatkossa miten varauduttu siihen että tätä hommaa päästään kokeilemaan kehittämään koska tällä kuitenkin tulisi jatkossa olemaan huomattava ennalta ehkäisevä vaikutus etteivät ihmiset joutuisi vankilaan enää kun he tietäisivät mitä tämä kokeilukäynti vankilassa on

arvoisa puhemies

kannatan edustaja kivirannan tekemää esitystä ja tuon esille tässä muutaman kohdan

eli asuntopuolen asiat ovat meillä myöskin ympäristövaliokunnassa yhtenä olennaisena asiana ja tuon nyt tämän hallitun hajauttaminen sen takia esille että kun meillä ei ole täällä pääkaupunkiseudulla saatu niitä kohtuuhintaisia rakennuksia ja asuntoja aikaiseksi niin eikö meillä olisi oikeasti aika katsoa että meillä on suomessa hyvin paljon käytössä kohtuuhintaista asuntokantaa mutta miten se on järkevä ottaa käyttöön

onhan se tosi että lisää verotuloja tarvitaan ja tätä kautta tulee lisää verotuloja mutta tässä meillä on nyt esillä ollut ennen kaikkea maa ja metsätalousyrittäjien tilanne maa ja metsätaloustilojen sukupolvenvaihdokset

koska nämä tilat ovat erittäin pääomavaltaisia tiloja nuoret yrittäjät jotka lähtevät tätä toimintaa harjoittamaan joutuvat ottamaan valtavat velat ja siitä veloista menee vielä iso vie jos he haluavat suoraan ostaa tämän tilan tai jos he saavat tämän tilan lahjana perintönä sen jälkeen he joutuvat maksamaan siitä todella isot verot

arvoisa puhemies

meillä on tiettyjä asioita järkevä keskittää muun muassa pääkaupunkiseudulle ehdottomasti keskittäminen on järkevää mutta samanaikaisesti kun me tiettyjä toimintoja keskitämme on tiettyjä toimintoja järkevä hajauttaa samanaikaisesti ja sitten hajautetaan niitä tiettyjä osa alueita mitä sinne on järkevä siirtää

tällä hetkellä siihen lakiin saatiin matkaan tämä työllistäminen ja saatiin matkaan tämä että puhutaan matkailun kanssa yhteistyöstä ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyöstä

meillä on maaseutukunnissa paikkakunnille hyvin paljon eri toimintoja missä meillä on käytettävissä kohtuuhintaisia asuntoja kohtuuhintaisia kiinteistöjä näitä toimintoja hoitamaan meillä on koulutettua väestöä osaavaa toimintaa osaavia henkilöitä motivoituneita pysyviä ja kotiseutuun sitoutuneita henkilöitä

meidän pitäisi todella vakavasti miettiä sitä haluammeko me kehittää yritystoimintaa maaseudulla haluammeko me kehittää laajemminkin yritystoimintaa ja jopa pienentää näitä veroprosentteja

ei kai sitä joka paikkaan tarvitse kirjoittaa mistä ne uudet työpaikat tulevat sillä kyllähän meidän hallitusohjelmasta ja meidän ministereitten puheista on koko ajan tullut esille se mikä tämän biotalouden merkitys on

voi tuntua pahalta se että veroprosentteja mennään jopa pienentämään tai alentamaan mutta meillä on ruotsista olemassa tästä jo hyviä esimerkkejä

kyllä minun mielestäni maaseudun yritystoimintaa kohtaan erityisesti pitää miettiä ihan uusia kuvioita

on hyvä että tämä tässä vaiheessa tullaan rajaamaan ainoastaan vähäisempiin rangaistuksiin elikkä sellaisiin joista on maksimissaan kuusi vuotta vankeutta saatavissa tai kyse seksuaalirikoksista tai sitten ja silloin ei tätä käytetä kun on kyse seksuaalirikoksista tai lapsiin kohdistuneista asioista

riittää että heillä on tällä hetkellä todella valtavat tukivalvonnat ja kaikki muut kuviot eun osalta ei meidän itse tarvitse entisestään hankaloittaa heidän tilannettaan

onko mahdollista että tähän lain johonkin teksteihin kirjataan esimerkiksi muiden maaseutuelinkeinojen kuten yksityismetsätalouden edistämisvelvollisuus

suhtaudun tähän uuteen järjestelmään varauksellisesti mutta niin oli moni valiokunnan jäsenkin suhtautunut tähän erittäin varauksellisesti

meidän oikeuslaitos on täynnä juttuja siellä on valtava ruuhka jotakin tässä hommassa on tehtävä tämän asian eteenpäinviemiseksi

olen kiitollinen valiokunnalle siitä että siihen tuli tämä kohta että asiaa seurataan ja toivon myöskin että tämä seuranta tullaan tekemään huolellisesti koska ei ole ihan leikin asia tämän

arvoisa puhemies

erityisesti teollisuuspäästödirektiivi olisi vaatinut varmaan vielä lisääkin hiomista ja voi olla että lähiaikoina se tullaan tavalla tai toisella ottamaan esille uudestaan

ympäristöasiat pitää ottaa huomioon mutta se ei saa olla este järkevälle toiminnalle ja tässä saattaa olla joitakin asioita jotka ovat vääränlaisena hidasteena

arvoisa puhemies

ympäristöhallinnon voimavarat tulivat tässä valmistelussa esille ihan hyvin mutta meillä ei ole tällä hetkellä esittää todellakaan tarpeeksi rahaa ja toimintoja asioita millä tavalla voimme viedä asioita eteenpäin ja nämä ympäristöhallinnon voimavarat ja kuviot heikentävät tällä hetkellä meidän elinkeinotoimintamme kehittämistä aivan liikaa

puhutaan todella mahtavasti itsensä työllistämisestä ja muista asioista mutta minne on unohdettu osuuskuntatoiminta tämä malli jolla me voisimme todella paljon ratkaista moniakin asioita mitä tässä on tullut esille

emme ole vain hihihi voi arvoisa puhemies

mutta otetaan siitä vielä askel eteenpäin ja aletaan purkamaan turhaa tekemistä

voi olla että valvontasuunnitelmat ja tämmöiset aiheuttavat vielä lisää paperibyrokratiaa asioista jotka pitäisi käyttää kyllä muihin asioihin kuin tyhjien papereitten tekemiseen

on oikeastaan hyvä että ympäristönsuojelulain valmistelu jaettiin kahteen osaan

yhteiskuntamme ei pysty enää hallitsemaan tätä tarpeetonta tekemistä

arvoisa puhemies

toivottavasti me pystymme viemään näitä asioita sillä tavalla eteenpäin että maakuntatasolta voimme päätösten tekoa siirtää kuntiin tehtäväksi sitten kunnissa tehtäviksi ympäristölupapäätöksiksi

meidän yhteiskuntamme tarvitsee tuloja varsinkin tänä päivänä tarvitsisi todella paljonkin tuloja jotta me voisimme ylläpitää toimivaa hyvinvointiverkostoamme

pelastusköysi heitetään vain jos pelastettu lupaa palata juuri köydenheittäjän osoittamaa reittiä pitkin rantaan sittenkin vaikka jäihin pudonnut perustellusti uskoisi että rannalle löytyy se toinenkin reitti

sosiaali ja terveysala on valtavan iso kokonaisuus josta voisi tietenkin puhua vaikka monta vuorokautta mutta otan siitä vain muutaman asian joihin haluan kiinnittää huomiota

meillä on siis yhtä aikaa paljon tekemistä hallintopuolella julkisissa tehtävissä jotka ovat niin sanottu

menee hetkinen mikä kirjallinen merkintä joitakin tämmöisiä muita asioita mutta siinä meidän täytyy olla varovaisia etteivät kunnat sitten itse hukuta omia asioitansa liian vaikeilla kuvioilla

tässä salissa on puhuttu hyvin paljon käsitteistä erilaisista kuntamalleista ja niiden takana olevista ideologisista valinnoista

nimittäin ensinnäkin lapsilisä

siitä olen kyllä monta puheenvuoroa pitänyt ja on tänään puhunut moni muukin mutta varmastikaan tätä asiaa ei liikaa tuoda tässä esille

en berättelse olla pieni tarzan ympäristönsuojelulupien nopeuteen tulee jatkossakin kiinnittää paljon huomiota mutta ehkä me sitten kakkosvaiheessa voimme viedä tätä asiaa eteenpäin